arvoisa puhemies

sitten luovat alat

ne työllistävät eussa kolmanneksi eniten ja myös suomessa yllättävän suuri työllistäjä ovat luovat alat

miten näette tulevaisuuden kuinka suureksi tämä luovien alojen mahdollisuus tarjota työpaikkoja voi kasvaa ja miten sitä autettaisiin

siihen kohdistuu varmaan paljon leikkauspaineita tulevaisuudessa

miten voitaisiin sitä yleistä mielipidettä myös kehittää niin että se olisi hyväksyttävää että rahoitustakin tulisi tulevaisuudessa enemmän kulttuurille

arvoisa puhemies

olemme kuulleet tähän mennessä jo satoja puheita jotka ovat käsitelleet tätä välikysymystä ja varsinkin tietysti kuntien taloudellista tilannetta

mutta ei pidä unohtaa että jos puhumme suurkunnista niin mahdollisesti menetämme jotain todella arvokasta

arvoisa puhemies

hallituksen kuntauudistushanke on ikään kuin yksi osa suurta yleiseurooppalaista identiteettivarkautta joka pyritään puskemaan läpi huomioimatta kansan mielipidettä asiasta

säästötavoitteet ovat luonnollisesti vahvasti läsnä tämän hetken poliittisessa päätöksenteossa mutta hallituksen tulisi nähdä kaikki kuntauudistuksen ja loputtoman keskittämisen varjopuolet ja niiden todellinen vaikutus kuntalaisten elämään sekä suomalaiseen identiteettiin

taloudellisia säästöjä joita kaavaillaan saavutettaviksi muun muassa hallinnon ja terveydenhuollon keskittämisellä voitaisiin hyvinkin saavuttaa myös ilman kuntien pakkoliitoksia

hallinnon osalta merkittävä ongelma olisi uusien ja vanhojen virkojen yhteensovittaminen ja tämän henkilöstöhallinnolle aiheuttamat haasteet

samalla monien kuntien kohdalla jo olemassa olevat hyvät hallintokoneistot ja pitkällä aikavälillä muodostuneet toimivat käytänteet romutettaisiin ja korvattaisiin jollain minkä toimivuudesta ei kukaan pysty menemään takuuseen

etenkin terveyspalveluita tarvitsevilla ihmisillä on monesti erilaisista rajoitteista johtuen keskimääräistä enemmän vaikeuksia siirtyä paikasta toiseen

kuntauudistus riepottelee erityisesti harvaan asuttujen seutujen asukkaita

mielestäni suomalaisilla niin helsinkiläisellä kuin lieksalaisellakin tulisi olla mahdollisuus tiettyihin peruspalveluihin

kuitenkin kuntauudistuksen näyttämä suunta johtaa yhä useammin tilanteeseen jossa elämisen kannalta keskeisetkin palvelut karkaavat monien kohdalla saavuttamattomiin

tämä ei mielestäni kuitenkaan ole millään mahdollista jos julkaistut kuntakartat toteutuvat ja palvelut keskitetään

ennen kuin sännätään suin päin leikkaamaan ja liimaamaan isänmaamme karttaa pitäisi analysoida tarkkaan syitä miksi nykyiseen tilanteeseen on ajauduttu

samoin lasku oli muka askainen

arvoisa puhemies

tällä muutoksella ei ajatella koulutuksen järjestäjien etua

kansanopistojen ja liikunnan koulutuskeskusten koulutukseen sisältyvään työssäoppimiseen panostaminen on hyvä asia ja opetussuunnitelman laatimisen edellyttäminen perusteltua pidemmissä koulutuksissa

taannoin pidettiin kansalaisinfo ja se oli sikäli menestys että oli valtavasti ihmisiä ja näitä probleemoita paljon

kysynkin arvoisalta ministeriltä

esimerkiksi kuntotarkastajat rakennuksissa eivät ole luvanvaraisia elikkä kuntotarkastajaksi voi ryhtyä vaikka suoraan kadulta ja tämä on suuri probleema koska usein rakennuksessa voi olla enemmän kuin yksi kosteusvaurio

arvoisa puhemies

tämän esityksen seurauksena rahoituksen ajallisia myöntämisperusteita tarkistettaisiin siten että lukiokoulutukseen ja ammatilliseen perustutkintoon voitaisiin myöntää perusrahoitusta enintään kolmen opiskeluvuoden ajan

kärsijöinä olisivat eritoten erityislukiot joiden tarjoamien erityistarpeisiin suunniteltujen opintokokonaisuuksien toteuttaminen vaarantuisi

esimerkiksi nuorille urheilijalupauksille oivaksi osoittautuneet urheilulukiot olisivat jatkossa ahtaalla sillä lukiokoulutuksen ja vaativan lajiharjoittelun ahtaminen kolmeen vuoteen ei kaikissa tapauksissa ole mahdollista

eli varsinkin näistä urheilulukioista on tämä huoli kuinka näitten tulevien mestareitten sitten käy jos pitäisi kolmessa vuodessa valmistua ja tämä treeni on niin kovaa että se ei ehkä ole mahdollista näin nopeasti

edustaja peltonen esitti että perussuomalaiset olisivat ottamassa taiteilijoilta rahaa pois

korjaan tässä että se on yksittäisen perussuomalaisen edustajan esitys talousarvioaloitteessa ja se ei ole perussuomalaisten linja suinkaan

nyt on kyse nimenomaan pankkituesta

kovasti hehkutetut vakuudet ovat vain hallituksen keino harhaanjohtaa suomalaista äänestäjää eivätkä ne pidä pinnalla uppoavaa laivaa

tämän johdosta vakuudet eivät juuri muita euromaita kiinnostaneetkaan

uskon kyllä että edustajat paatero ja haapanen haluavat löytää ulospääsytien euron umpikujasta mutta evmn haikailua mahdollisimman nopeasti apuun en voi käsittää ollenkaan

ei ole ihme että kansalaistemme päät ovat pyörällä kun ervv evm eurobondit takuut ja vakuudet sinkoilevat eurokeskusteluissa varsinkin kun hallituksen edustajien puheet ja lupaukset muuttuvat sitä mukaa kun kriisi etenee

evm elikkä pysyvä mekanismi on viimeinen naula arkkuun ja aivan kuten edustaja turunen tässä mainitsi siihen ei vakuuksia heru

nykyiset pelastustoimet eurokriisin taltuttamiseksi eivät ole tuoneet vieläkään ratkaisua venähtäneisiin ongelmiin euroopan unionin talousalueella joten ongelmanratkaisukeinoja tulisi puntaroida uudemman kerran useista eri näkökulmista kääntämättä harkitsemattomasti selkää tietyille vaihtoehdoille jotka ovat hallituksen osalta sisäpoliittisen mukavuusalueen ulkopuolella

syvempi euroalueen integraatio tarjoaisi nykyistä paremmat työkalut talouskriisin korjaamiseen mutta pitkän aikavälin menestys ei kuitenkaan olisi taattu

tämäntyyppiset toimet johtaisivat väistämättä liittovaltiokehitykseen ja päätösvallan valumiseen brysseliin joten tällaista polkua eivät itsenäisen suomen edustajat voi valita

kuinka tämä vähitellen elpyminen heijastuu suomen asemaan

onko vähittäisessä elpymisessä huomioitu mahdolliset uudet taloustukea tarvitsevat kohteet kuten italia ja kypros

hallituksella on käytössään laaja virkamieskoneisto joten odottaisin seikkaperäisempiä selvityksiä nimenomaan suomen valinnan mahdollisuuksista ja laskelmia jotka kattaisivat useita skenaarioita tarkasteltuna useilla eri aikaväleillä

näin ollen peräänkuulutan edustaja soinin edustaja saarakkalan ja edustaja ruohonen lernerin tavoin tarkempia selvityksiä suomen ja euron sekä eurokriisin suhteesta

vielä lopuksi urpilaiselle hatunnosto siitä että hän on ymmärtänyt perussuomalaisten eurokannan toisin kuin ministeri katainen

tutkikaa eri vaihtoehtoja vertailkaa analysoikaa esittäkää perustelkaa ja tehdään rationaalinen päätös yhteistuumin

arvoisa puhemies

pienyrittäjä on tänä päivänä muutenkin ahtaalla niin verotuksen kuin byrokratiankin suhteen

keskustelu